ymmärrän sen että meidän pitää tukea suomalaista bioenergiaa ja uusiutuvia energiamuotoja kuten sellun tai turpeen käytön lisäämistä veroeduin

kaiken kaikkiaan on hyvä että kehitystä tapahtuu ja en rupea vastustamaan tätä lakiesitystä mutta jään mielenkiinnolla seuraamaan ennen kaikkea sitä että ministeriö ei tule käyttämään väärin sille annettuja valtuuksia avustusten myöntämisessä

siinä mielessä tämä ei ole mikään lisäys heikompiosaisten hyväksi kuten annoit ymmärtää ja siinä mielessä ihmettelen miten vasemmisto voi yhtyä tällaiseen kokoomuslaiseen silmänkääntötemppuun että ikään kuin annetaan jollekin jotakin ja todellisuudessa sitten toisella kädellä otetaan pois

mutta sitä taas en ymmärrä lainkaan minkä tähden me käytämme veronmaksajien rahoja esimerkiksi tuulivoimalatuen näitten tariffimaksujen tasaukseen

olisin kysynyt nyt tältä valmistelevalta toimikunnalta joka tämän esityksen on tehnyt minkä takia kansanedustajat jätettiin siitä ulkopuolelle vai käytiinkö siitä minkälaista keskustelua

siinä mielessä odotan keskustalta kovasti ensi hallituskauden aikana sen suhteen lasketaanko edelleenkin turpeen verotusta ja rupeammeko me tukemaan tosissamme myös puuenergian käyttöä voimakkaammin ja vastaavasti täytyy myös arvioida uudelleen missä määrin me tätä tuulivoimalan sähköntuotantoa tuemme

näitten keskeyttäneitten osalta suurin syy on mielenterveysongelmat ja tämmöiset muut diagnoosit mutta kuitenkin itse näkisin myös että osaltaan heikoin lenkki katkeaa tämän ensimmäisen viikon kahden aikana

kysynkin

miten me voimme uudistaa puolustusvoimia siten että myös nämä syrjäytymisriskissä olevat nuoret saisivat mahdollisuuden kasvattaa itsetuntoa armeijassa ja löytyisi niitä soveltuvia tehtäviä sinne

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä säätiöiden valvontamaksu on hyvä askel oikeaan suuntaan mutta toki olisin halunnut nähdä jonkunnäköistä tasapuolisuutta siinä että laajaa toimintaa harjoittavia säätiöitä ja varakkaita säätiöitä voitaisiin vähän enemmän laskuttaa tästä toimenpiteestä kuin niitä joilla on hyvin vähän tätä tulopuolta

liiketoiminta terveyteen vetoamalla voi kuitenkin johtaa siihen että biolääketieteestä tulee keino jalostaa ihmistä eettisyyden periaatteista välittämättä

näytteen antajan suostumus näytteen antamiselle tutkinnalliseen käyttöön ei saa johtaa siihen että arvot ovat ristiriidoissa

joka tapauksessa on hyvä että säätiötkin kantavat oman osansa valtion kustannuksista mutta todellisuudessa jos haluttaisiin oikeudenmukaisempaa vastuunkantoa niin hallituksen pitäisi ottaa hiukan vaarin perussuomalaisten vaihtoehtobudjetista

esimerkiksi jos väestö ei hyväksy ihmiskloonausta tulisi lainsäätäjän olla askeleen edellä siinä ja kieltää epäeettisiksi havaitut toimenpiteet ja tutkimukset

arvoisa puhemies

täytyy tässä vaiheessa myös huomata se että lukiossa tarvitaan myös näitä kuraattoripalveluita ja psykologipalveluita jotka ovat hyvin heikossa kunnossa kuten myös ammattikoulussa

vaihtoehtobudjetissa esitämme sitä että nämä varakkaat säätiöt maksaisivat pääomatuloistaan vähän enemmän tai maksaisivat ylipäätänsä veroa ja sitä kautta saisimme myös valtion kassaan kerättyä verotuloja

nyt peräänkuuluttaisin kuitenkin sitä että täällä kuitenkin kaksi hallituspuolueen edustajaa puhuu keskenään mitä pitäisi tehdä

mutta ettekö te juuri tehneet näitä leikkauksia tänne koulutuksen puolelle aika lailla

kyllähän me voimme vaikka kuinka paljon saivarrella mikä on lapsen parasta mutta kyllä aivan luonnollinen lähestymistapa ainakin itselläni on se että lapselle paras kasvuympäristö on jos suinkin mahdollista isän ja äidin muodostama perhe

toivon että biopankkilääketiede edistyy suomessa ja suomesta tulee johtava biolääketieteen tutkijamaa

siinä mielessä on hiukan hurskastelua puhua täällä lukiolaisten puolesta jos samanaikaisesti leikataan siinä mittakaavassa kuin nyt on tehty

arvoisa puhemies

toki useat säätiöt ja järjestöt ovat ihan yleishyödyllisesti hyviä välineitä jakaa avustuksia yhteiskunnan eri toiminnoille mutta on myös säätiöitä joissa varallisuutta käytetään vain piilopaikkana säätiöiden taseissa

arvoisa puhemies

on luonnollista jos vanhempien äkillisen poismenon johdosta ei ole muita henkilöitä adoptoimaan lapsia kuin joku ulkopuolinen taho ettei ole sukulaisia

en voi ymmärtää sitä tilannetta että sosiaaliviranomainen sen jälkeen rupeaa pohtimaan sitä ovatko kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä yhtä hyviä kasvattamaan niitä lapsia kuin isä ja äiti jotka tulisivat uudeksi isäksi ja äidiksi heille kaksi eri sukupuolta olevaa henkilöä

siinä mielessä perussuomalaiset toivovat että nämä varakkaat säätiöt jossain määrin asetettaisiin myös veron piiriin

jäsenmaiden välinen tulonsiirto pankkiunioni ja yhteisvastuullinen tukipolitiikka ovat kuin liittovaltiokehityksen tienviittoja

edustaja tiilikaiselle ja kaikkoselle ja kallille ja kaikille keskustalaisille voisi sanoa että ei ole kovin uskottavaa puhua keskustan vastuullisesta talous ja takauspolitiikasta kun itse olitte perustamassa tätä vakausmekanismia ja annoitte reilun miljardi euroa kreikalla portugalista ja irlannista puhumattakaan

nimittäin hyvin moni sakkorangaistuksen saaja omaa vakavan päihdeongelman ja jokaiselle päihdeongelman omaavalle henkilölle on hyvä jos joskus heidät pysäyttää vaikka väkisin miettimään sitä elämänsä suuntaa

mielestäni kaikkien vastuullisten puolueiden tulisi ääneen kertoa äänestäjilleen millaisen hinnan he ovat valmiita maksamaan euroalueen säilyttämisestä ja millaisia mahdollisia reunaehtoja suomen eurojäsenyydellä on

jokainen kunta joutuu tekemään tämän saman tempun tykönään ja maksamaan ne kustannukset ja tämä on aikamoinen tilkkutäkki missä menee yhteiskunnallisesti useita satoja miljoonia euroa rahaa ja tulevaisuuden kannalta merkittävä korjauksen paikka

en tällä väheksy mitenkään samaa sukupuolta olevia henkilöitä mutta se on luonnollinen valinta että lapsi kaipaa isää ja äitiä ja varsinkin traumaattisessa tilassa olevalle lapselle pitää luoda mahdollisimman luonnollinen kasvuympäristö

siinä mielessä vähän niin kuin harhaan johtamista nämä teidän puheenne ovat täällä tänään

itse järjestötyöni aikana kohtasin hyvin usein jokelan vankilassa jossa kolme vuotta olen tehnyt projektia sakkovankien tukemiseksi nimenomaan sen että heillä kaikilla oli kova sekakäyttöongelma ja se pakko katkaistiin silloin sakkovankeuden aikana

yhteinen velka yhtenäistetty verotus sekä eun laaja kontrolli työmarkkinoihin eläkepolitiikkaan ja sosiaaliturvaan kuuluvat monien federalistien tavoitteisiin europarlamentissa

arvoisa puhemies

meillä on erilaisia termejä ja toimenpiteitä esimerkiksi koulukiusaamiselle tai työpaikkakiusaamiselle mutta meillä ei ole termiä vielä sille huoltokiusaamiselle

se mihin kiinnitin huomiota tässä toimintakertomuksessa ensimmäisen kauden kansanedustajana on että täällä monessa kohtaa on nostettu esille se kuinka hallitus on käynnistänyt erilaisia työryhmiä ja hankkeita parantaakseen joitain asioita

valitettavaa oli se vaan että ne jaksot olivat aika lyhkäisiä yleensä muutaman viikon tai enintään sen kolmen kuukauden pituisia ja siinä ajassa ei vielä kovin pitkiä suunnitelmia ehditty tekemään

olisin kysynyt arvoisalta pääministeriltä

elikkä erotilanteessahan monesti käy niin että lapsi onnistuu pitämään suhteet molempiin vanhempiin yksi kolmasosa lapsista vain toiseen vanhempaan ja yksi kolmasosa lapsista sitten ei ollenkaan pysty pitämään suhdetta kuin yhteen

toisekseen esimerkiksi kun raha automaattiyhdistys antaa pitkäaikaisasunnottomuuden investointitukea asuntojen rakentamiseen niin kyllähän se tosiasia on että kyllä niitä asuntoja tarvitaan vuosikymmentenkin päästä ei se tarve häviä mihinkään

yhtenä esimerkkinä opetus ja kulttuuriministeriön kohdalla eduskunta edellytti että koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi ja laadun turvaamiseksi yliopistoille turvataan riittävä perusrahoitus ja se pitäisi kanavoida tasapuolisesti eri tieteenaloille

mutta jos vankeinhoitolaitos kykenisi ja sillä olisi määrärahoja poluttaa myös sakkovangit vankeusaikana erilaisten tukien piiriin niin se alkanut niin sanottu katkaisuhoito voisi jatkua myös arjessa ja mielestäni siinä meillä olisi varaa katsoa vähän laajemmin tätä sakkorangaistuksen käytäntöä

toki on eri asia joku vastaanottokoti kuin asuntoinvestointi

arvoisa puhemies

yleensä isät joutuvat tämän vieraannuttamisen kohteeksi elikkä niin sanotusti huoltokiusataan vanhempia toista vanhempaa siinä että hän ei enää saa tavata lasta

arvoisa puhemies teen ehdotuksen yksi kaksi kolme neljä viisi kuusi seitsemän kahdeksan yhdeksän kymmenen

nykyinen hallitushan leikkaa satoja miljoonia tutkimukselta ja kehitykseltä ja koulutukselta ja mielestäni tämä on aika tilkkutäkkitoimintaa

yhdistelmä kitaansa puheista mutta pystyi mustajärvi

toki näin uutena kansanedustajana en vielä ymmärrä tätä että tehdään valtavasti tutkimuksia työryhmiä ja asioita ja seuraavana vuonna saadaan lukea että ne on leikattu kaikki pois

puhemiesten esityksen markaksi löydettyä alfred puhdiskannat mustakettunen puhemiesten ehdotukset kolmetoista neljätoista viisitoista kuusitoista seitsemäntoista kahdeksantoista

elikkä toivoisin hallitukselta pitkäkestoisempia suunnitelmia ei vain kahden kolmen neljän vuoden mittaisia vaan suomessa pitäisi pystyä suunnittelemaan asioita vuosikymmeneksi tai jopa pidemmiksi ajoiksi

jos tämäkin puhe niskaan perustelin sillä voi myös venäjän ehdotukset yhdeksäntoista

on hyvä että tässä vaiheessa tunnustetaan se että toisen samanarvoisen ammattitutkinnon kieltäminen oli huono päätös mutta ihmettelen kyllä tätä hallitusten jäsenten venkoilua ja vastuun pakoilua

arvio koiviston r

keskustelussa on tehty viidestä potevat ehdotukset yksi viiva kaksikymmentäyksi joten

onko niin että ulkomaalaiset yrittäjät sekä työntekijät ensin välttävät verojen maksua suomeen ja sen jälkeen vielä suomen valtio maksaa useille ulkomaalaisille yrittäjille ja heidän työntekijöilleen vielä palkat päälle kun he poistuvat suomesta

edustaja puumala aivan asianmukaisesti kysyi meidän valiokunnan puheenjohtajalta vahasalolta sitä aiotteko te vetää pois tämän esityksen joten siihen pitäisi tulla nyt selkeä vastaus tämän istunnon aikana

kumpula natri toisti puheessaan sitä samaa urpilaisen säveltämää vakuuslevytystä jossa väitetään että suomi saa täydet vakuudet näille antamilleen lainoille ja vakuuksille

sitten toisekseen kun sanotaan että yhtäkkiä huomattiin ettei tämä täytä sille asetettuja vaatimuksia niin kyllähän me tästä kuulkaa aika monta viikkoa ja kuukautta valiokunnassa keskustelimme ja huomasimme sen jo siellä

kuitenkin ihmettelen sitä että jos kerran näin on niin minkä vuoksi hallitus ei tähän lakiesitykseen sisällyttänyt mainintaa siitä että vakuudet vaaditaan näiltä mailta joille lainaa tai vakuuksia myönnetään

tämä yhtäkkinen valaistuminen viime hetkellä ennen vaaleja on aivan höpöhöpöpuhetta

sota yhdeksäntoista ja aino seitsemänkymmentäneljä topossa kymmene uskon turks

kysymys kuuluu

siinä mielessä olkaa selkärankaisia ja vastuuntuntoisia ja myöntäkää että tuli mokattua ja jatketaan eteenpäin jotta voidaan rehellisellä tavalla mennä eteenpäin

arvoisa puhemies

kun kuuntelee tätä salikeskustelua niin huomaa että hallituksen jäsenet myös puolueesta riippumatta kaikki ovat tyytymättömiä tähän hallituksen esitykseen vaikka eivät suoraan sitä sano ja siten toivoisinkin että tähän tulisi vähän jotain tarkennuksia matkalla tai uusia esityksiä

täällä kuulee hokkuspokkusta entiseltä peruspalveluministeriltä ja uudelta peruspalveluministeriltä

olisin vielä arvoisa ministeri vastaukseen halunnut tarkennusta siihen kun mainitsitte että pitää sosiaalityöntekijän luokse ohjata rattijuopumuksesta tavattuja henkilöitä ja mahdollisesti harkita alkolukkoa ja asenteen merkitystä

tästä sähkönsiirrosta nyt halutaan nostaa keskustelua mutta täytyy nyt muistuttaa siitä että hallitushan sen halusi myydä eteenpäin

olisin kysynyt miten sosialidemokraatit nytten voivat vain näitä korulauseita jakaa täällä koska teillähän on ministeripaikka nytten tässä tilanteessa korjata tämä tilanne

arvoisa puhemies

mielestäni jo nytten on olemassa tämmöinen tärkeä asiasyy kun peräänkuulutitte syytä miksi

eiväthän tällaiset lauseet kuin uskon ja luotan että ikäihmiset ovat tärkeitä ja asia on merkityksellinen merkkaa mitään niille ihmisille jotka ovat siinä vaikeassa tilanteessa että he eivät tule kohdelluiksi tasa arvoisesti omaishoitajina

kuitenkin perussuomalaiset jo aikaisemminkin siitä varoitti että kuitenkin huoltovarmuuden kannalta tämmöisiä strategisia ja keskeisiä valtiolle tärkeitä liiketoimia ei pitäisi myydä eteenpäin sijoittajien käsiin

joitain uudistuksia täytyy tehdä ja ensisijaisen tärkeä asiahan on työpaikkojen säilyminen ja työpaikat eivät säily jos ei mitään uudistuksia tehdä koska rahat on loppu

arvoisa herra puhemies

ydinkysymys on siinä aiotteko tehdä jotakin sille että tämän hallituskauden aikana kaikki omaishoitajat ovat tasa arvoisessa asemassa siinä että jokainen saa sitä ansaittua esimerkiksi kunnan kautta tulevaa taloudellista tukea siihen tehtävään

tokihan me voimme täällä säätää lakeja millä tavalla se hinnoittelu tapahtuu mutta kuitenkin ne keinot ovat hyvin vähäisiä siihen nähden mitä se olisi voinut olla valtion omistuksen käsissä

tässä automaattisesti luetellaan suomen kielen lisäksi ruotsin kieli ja saamen kieli ja viittomakieli joiden vahvistamiseen täällä on viitattu tänään tässä salissa

mielestäni vaalirahoituslainsäädännön uudistuksessa olisi pitänyt huomata se että myös ei valituiksi tulleiden äänet vaikuttivat läpi päässeiden äänimäärään

mutta arvoisa puhemies itse asia mitä halusin sanoa oli se että tulevaisuudessa me tulemme yhä enemmän niin sanotuksi omavaraiseksi kotitaloudeksi ja se tarkoittaa silloin sitä että pystytään tulevaisuudessa varmasti tuottamaan kaikki se käytettävä energia jopa ruokakin siellä kotona

arvoisa puhemies

mutta mitään vaihtoehtoa ei ole esitetty sosialidemokraattien toimesta ei ensimmäistäkään vaihtoehtoa

nyt kun me rupeamme säästösyistä sulkemaan yliopistojen määrärahojen vähyyden vuoksi määrättyjä tehtäviä niiltä kuten tämä kielten kehittäminen niin minä haluaisin tietää tarkoittaako näitten päällekkäisyyden poistaminen myös sitä että romanikulttuurissa kieli ei pääse niin paljon kehittymään lasten ja nuorten keskuudessa jotta se voisi jatkua se kulttuuri vielä

tästä syystä kysyisin miksi hallitus ei tosissaan ota tätä erityisesti masentuneiden nuorten tilannetta vakavasti ja lisää resursseja toisen asteen koulujen kuraattori ja psykologipalveluihin ja ennalta ehkäisevään työhön jotta he pääsisivät myös terapiaan

siinä mielessä meidän täytyisi ottaa vähän rohkeampia askeleita eteenpäin ja tehdä semmoisia avauksia joissa me voisimme edistää tätä uusiutuvan energian käyttöä ja vaikka bioenergian käyttöä kotitalouksissa saakka jopa

koska kunnat eivät ole saaneet juuri lainkaan uusia lääkäreitä pelätä poistuvien lääkäreiden

hallituksen tulisi lisätä resursseja siten että kelan korvaamaa terapiaa olisi tarjolla useammalle sitä tarvitsevalle henkilölle joten kyllä meillä löytyy keinoja tukea meidän opiskelijoitamme jotta he jaksavat käydä ne opintonsa loppuun saakka

pelkään kuitenkin pahoin että kun esimerkiksi ilmalämpöpumppu nyt saa kannatusta hyvin paljon kotitalouksien keskuudessa ja maalämpökin on saanut niin tulevaisuudessa voi olla jopa niin että täällä hallituksessa halutaan niitä enemmän verottaa

sehän on tunnetusti suomessa erittäin rikas kulttuuri ja se kielellisesti on myös rikas mutta sitä ei juuri näy kehitettävien listoilla

siksi vaalirahailmoitussäännöt olisi pitänyt laatia siten että suuret rahalliset kampanjat tai paljon ääniä saaneet olisivat joutuneet myös tekemään vaalirahoituksestaan ilmoituksen

onko keinona keppi vai porkkana

nämä suuret masentuneisuustilastot kertovat lukion osalta kyllä sitä että moni on ehkä ajautunut väärään paikkaan opiskelemaan ja siinä tilanteessa pitäisi olla lisää kuraattoreja ja opinto ohjausta

ja minä vähän pahoin pelkään että tässä ruvetaan nyt esimerkiksi joidenkin kieliryhmien nimissä huomaamatta sulkemaan ulkopuolelle joitain semmoisia vähemmistöryhmiä jotka kuitenkin ovat suomen kulttuurissa olleet jo pitkään ja toivoisin että tätä ei tapahtuisi

pitäisi pyrkiä päinvastaiseen suuntaan ja tukea ennen kaikkea näitä yksittäisiä kotitalouksia hankkimaan semmoista teknologiaa ja lämmitysmuotoa ja energiamuotoa jossa päästäisiin tämmöiseen omavaraiseen suuntaan ja ympäristöystävällisempään kehitykseen

näin läpinäkyvyys olisi ollut parempaa koska myös useat ei valituksi tulleet saavat muita poliittisia luottamuspaikkoja kuten esimerkiksi kaupungeissa ja kunnissa lautakuntapaikkoja

arvoisa puhemies

ja kyllä ne perustettu vastaajista luokitteli sen kysymyksen muotoutumaan jos asuisin vapaan arvoisa puhemies

kiitos teknologian tiedonkäsittelystä ja liikuttelusta on tullut ilmaista tai hienommin sanottuna tiedonkäsittelyn transaktiokustannukset lähenevät nollaa

nuorethan eivät pääse työvoimatoimiston asiakkaiksi kuten ministeri äsken mainitsi ellei heillä ole ammatillista koulutusta tai työkokemusta ja heidät ohjataan käytännössä sosiaaliviranomaisten asiakkaiksi

kansalaisaloitelaki uutena kansalaisten vaikuttamismahdollisuutena valtion tasolla on periaatteeltaan hyvä ja kannatettava asia

tiedättekö te että kunnat eivät pysty enää järjestämään riittävää tukea kaikille koululaisille eivätkä varsinkaan toisen asteen opiskelijoille

haluaisin tästä hallituksen esityksestä nostaa tämän yhden lauseen esille jossa sanotaan näin että tällä sopimuksella suomi haluaa omalta osaltaan tukea palestiinalaisten valtionrakennuspyrkimyksiä

kyllä väistämättä tulee mieleen esimerkiksi kansallisteatterin esitykset kun kuuntelee täällä välillä hallitusten jäsenten puheita tästä työllisyyden parantamisesta